olisikohan ollut hallituksen alkutaipaleita edellisen hallituksen missä oli vasemmistolainen liikenneministeri merja kyllönen jonka aikana näitä ajatuksia lähdettiin uudistamaan

meillä on liian paljon ihmisiä jotka eivät kykene saamaan uudelleenkoulutusta kun putoavat oman ammattinsa ja ammattiryhmänsä teollisuuden rakennemuutoksen takia siitä oman koulutuksensa piiristä ja sinne meidän pitäisi enemmän satsata

silloin liikennevirasto teki mielestäni erityisen hyvän ehdotuksen siitä kuinka meillä väylämaksuja tulisi uudistaa ja tuotiin juuri esille se että meillä on erilaista vientiteollisuutta vientiteollisuutta johonka tuodaan raaka aineita isoilla laivoilla

satakunnassa meillä on metallurgista teollisuutta johonka raaka aineet australiasta chilestä tulevat meriteitse ja ne laivat käyvät siellä kukin niin sanotusti yhtiö ehkä noin kolme tai korkeintaan neljä kertaa maksavat aina täyden väylämaksun kun väylämaksut lähtevät reittiliikenteeltä laskemaan kymmenen kerran jälkeen ja risteilyaluksilta kolmenkymmenen kerran jälkeen jolloin he vapautuvat väylämaksuista

siinä kohtaa en kyllä syytä pelkästään ministeriä vaan ehkä sekstettiä ja kaiken kaikkiaan sitä että nyt olisi pitänyt enemmän nähdä että työstä työhön fiilis olisi syntynyt myös koulutuksen sektorille

olen kirjallisen kysymyksen tehnyt kuraattorien ammattiedellytysten osaamisesta

meillä on todella paljon aikuiskoulutusoppilaita jotka eivät pysty valmistumaan enää uudelleen toiseen ammattiin

nyt olisi erityisen tärkeää että kun tämä väylämaksujärjestelmä on mikä on niin tässä mieluummin jo sitten lähtisi tuolta kannalta katsomaan kuin edustaja paatero esityksessään että poistetaan ne jotta nyt olisi välitöntä kilpailukykyä meidän vientiteollisuudelle kun me pystyisimme tältä osin kustannuksia laskemaan

hallitus on tehnyt sellaisen päätöksen jossa ei enää toisen ammatin tai varsinkaan ammattikorkeakoulutasoisen tutkinnon opiskelua tueta ja tämä on kyllä suomen kannalta todella murheellista

pidän sen lyhyenä

en oikein usko että suomalainen liikenneyrittäjä suomalaisilla työehdoilla toimivan työntekijän kanssa kovin suuresti voi puolan markkinoita vallata

turvesoiden osalta täytyy sanoa että lähtökohtaisesti ehkä hallituksenkin esitys antoi liian vahvat eväät siihen että keskustelu suuntautui vain energiakäyttöön suunnattujen soiden käsittelyyn ja siitä tuli se semmoinen ehkä ympäristönäkökulmasta vahva signaali siihen että tällä lailla pitää pystyä estämään turpeen käyttö

sen takia pitäisi nyt ehdottomasti tämän osalta todeta että rakenteissa on vikaa mutta meidän pitää pystyä niitä muuttamaan

siinä mielessä kun meillä sataprosenttisesti melkeinpä kaikki isot alukset joutuvat aina maksamaan ja se on erittäin iso taakka meidän isolle vientiteollisuudelle eli metallurgialle johonka tuodaan raaka aineet ulkomailta niin se kohtuullistaisi ehdottomasti tätä tilannetta oikeudenmukaisempaan suuntaan mutta puolittaminen on hyvä asia

satakuntalaisena kansanedustajana haluan tässäkin yhteydessä tuoda esille että turpeen käyttö on huomattavasti monimuotoisempaa ja rikastuttaa elinkeinoelämää ja on eräille elinkeinonharjoittajille aivan korvaamaton materiaali

mutta se pitäisi myös nyt aluskohdentaa niin että tämän sanotaanko vieläpä energiaintensiivisen teollisuuden jonka oikeastaan kaikki tuotteet menevät uudelleen vientiin kilpailukykyä tässä kohtaa voitaisiin tältä osin vielä enemmän parantaa

olen aivan vakuuttunut siitä että edustaja kopra ei tarkoittanut kätevyydellä aivan sitä minkälaisen kuvan tuosta sanonnasta sai mutta siihen tarttuen minä haluan uskoa että edustaja kopra ei halua olla kätevä emäntä joka tekee asioista helpohkoja irtisanomisen ja työsuhteen purkamisen osalta

karviassa meillä tehdään akustiikkalevyjä turpeesta ja meillä broiler kasvattamot joutuvat turvautumaan turpeeseen koska se on paras mahdollinen materiaali elintarvikkeiden alkutuotannossa

meillä lannoitteiden raaka aineena käytetään osaksi turvetta sitä käytetään maanparannusaineena ja totta kai hevostaloudessa turpeella on erityisen suuri merkitys

ja kun tämä asettelu lähti vain yksinomaan siitä että turvetta poltetaan niin se kuvasi ehkä tätä käsittelyä kaikkein surullisimmin ja loi tarpeettoman vastakkainasettelun

on hyvä huomata tässä tilanteessa ja arvioida myös se että luottamusmies ei sinällään voi olla järjestämässä laittomia lakkoja

jos laittomien lakkojen järjestäjäksi osoittautuu pääluottamusmies joka ei nauti edustamiensa työntekijöiden luottamusta voidaan työsuhde purkaa

arvoisa rouva puhemies

jos valiokunnan puheenjohtaja onneksi sanoi että moni kohta muuttui mutta oikeastaan juuri mikään ei muuttunut niin se on semmoinen ristiriitainen signaali ja osaltaan on kyllä erittäin surullista juuri se että näitä taloudellisten vaikutusten arviointeja ei tämän valmistelun alkuvaiheessa ollut

eli tässä kohtaa emme hae mitään sellaista erityistä asemaa pääluottamusmiehelle jotta hänestä ei millään muotoa voitaisi päästä eroon

mutta jos pääluottamusmies menettää edustamiensa ihmisten luottamuksen silloin ollaan toisessa asemassa ja silloin puntaroidaan näitä asioita aivan erilaisessa kulmassa

hyvää tässä laissa on se että asiaa selkeytetään ja erinomaisen hienoa on valiokunnan mietinnössä lupien käsittelyjen nopeuttaminen

halutaan myös tehdä ympäristöpolitiikkaa liikennepolitiikalla

ja nyt nämä hallituksen ajatukset eivät tue tätä laisinkaan vaan ollaan poistamassa sitä joukkoliikennettä millä pystytään turvaamaan sitä vähempipäästöistä liikennettä

ei pidä nyt sekoittaa tässä että tällä lakiehdotuksella luotaisiin jotakin aivan uutta asiaa luottamusmiehen turvaksi vaan kysymys on siitä että neuvotteluasema oikeudenmukaisuus toteutuisi

se on valiokunnalta kiitoksen arvoinen asia kaikessa byrokratiassa mutta juuri ehkä tässä turvesoiden osalta

ministeri arvokkaasti toi esille että pitää olla markkinaehtoista raideliikennettä ja toivonkin että ministeri tänään vielä voisi vastata olisiko se mahdollista että ostopalveluja käytettäisiin niin että niillä tiheään asutuilla alueilla missä nyt meinataan raideliikenteen osalta vrn toimia lakkauttaa voisi olla kunnallisia liikenneyhtiöitä mukana toiminnassa

valvonnan maksullisuuteen valiokunta on mietinnössään oikein kiinnittänyt huomioita ja tuonut sen korostetusti esille niin että ne suuntautuvat juuri siihen mistä ne on kerättykin

itse olisin toki toivonut kun tämän keskimääräisyyden mukaan sieltä olisi vielä rajattu pois että se keskimääräisyys määräytyy tarkastustoimintaan liittyviin kustannuksiin ei ehkä matka ja päivärahoihin ja niin edelleen vaikka nekin ovat tietysti osa sitä lupaprosessin hinnallisuutta

arvoisa herra puhemies

mutta jollakin tavoin sen pitää olla aivan valtion maksamaa toimintaa ei niinkään että se on sen valvontakohteen keskimääräisyyttä hinnoitteleva

lupaan että tämä on viimeinen puheenvuoroni tässä asiakohdassa mutta edustaja kopralle on pakko kyllä sanoa että kuulee ja näkee mutta haluaa sanoa toista

kyllä kysymys on nimenomaan siitä että se valittu pääluottamusmies voisi uskottavammin olla sopijaosapuolena että häntä myös kuunnellaan ja hänen ei tarvitse tavallaan pelätä että sitä paikallista sopimusta voidaan tehdä ja siihen paikalliseen sopimukseen liittyvissä neuvotteluissa ollessaan sen henkilöstön joka hänet on valinnut edustajana edustamassa sitä mielipidettä kun tehdään paikallista sopimista työpaikkansa turvaten

edustaja maijala toi oikein esille alueellisen arvioinnin

se on ehkä toivottavasti asetuksilla sitten korjattavissa

lain valmisteluvaiheessa asiantuntijat toivat tämän alueellisuuden esille

kysymys on nimenomaan luottamusmiehen uskosta siihen että hän voi tehdä työtään omassa ammatissaan ja silti edustaa valittuna luottamusmiehenä niitä työntekijöitä jotka ovat hänet siihen asemaan äänestäneet

korostettiin maakuntakaavojen merkitystä joissa ollaan jo otettu kantaa siihen minkälainen luokitus tällä suoalueella on joten olisi ollut luonnollista ja johdonmukaista käyttää tässä alueellisuusarvioinnissa maakuntatasoista termiä jolloin oltaisiin pystytty toiminnan osalta hieman paremmin sitä tekemään

siitä on kysymys perimmillään ja tällä lakiesityksellä ei todellakaan luoda mitään uutta hankalampaa byrokratiaa

työnantaja päättää kenet hän palkkaa päättää myös irtisanomisesta

jostakin syystä en yhtynyt näihin vastalauseisiin mikä lieneekään taustalla mutta joka tapauksessa näillä huomioilla asia eteni hyvään suuntaan

bat on oma asiansa ja omalta kohdaltani satakuntalaisena kansanedustajana on tästäkin pakko sanoa että teollisuuden viesti teollisesta maakunnasta oli se että heitä ei pelota parhaiden mahdollisten tekniikoiden käyttöönotto koska he katsovat olevansa edelläkävijöitä

arvoisa herra puhemies

muuten niin ansiokas ja hyvä puheenvuoro sai sen pienen loppusärön että politiikan pirulainen sitten tähän kumminkin vielä mukaan väännettiin

mutta osaltaan öljynjalostuksessa ei ehkä öljyntuotannossa mutta öljynjalostuksessa oleva teollisuutemme oli huolissaan siitä kuinka nämä helpotukset voidaan saada ja rajoittuuko se vain pelkästään neljään vuoteen vai onko nyt mahdollista kuten valiokunnan puheenjohtaja toi esille vielä siitäkin poiketa

kyseessä oli kansanedustaja paateron tekemä lakialoite joka oli minusta ansiokas ja toi sen haasteen että tätä asiaa pitää todellakin tarkastella myös hallituksessa ja koko eduskunnassa mikä on suomalaisen vientiteollisuuden merkitys ja mahdollisuudet tässä maassa tuottaa hyvinvointia niin että näitä meille tärkeitä palveluita pystytään edelleen kustantamaan

olisin voinut vaikka loppukevennykseksi sanoa että ehkä enemminkin kuin siitä millä alueella nyt voidaan turvetuotantoa harjoittaa pitäisi puhua siitä miltä alueelta voidaan turvetuotteita nostaa sillä turpeitten tuottaminen on ehkä aivan liian pitkä prosessi tällä lainsäädännöllä hallittavaksi

en löydä sitä täältä sosialidemokraattien vaihtoehtobudjetista joten haluaisin nyt erottaa nämä kaksi asiaa

tässä en nyt lähde erityisesti pitämään sosialidemokraattien puolia kun heitä ei yhtään täällä salissa ole mutta pidän tässä edustaja paateron puolia siinä mielessä että hyvä aloite

mielestäni myös tätä koko järjestelmää pitäisi nyt pohtia siitä näkemyksestä juuri että jos ei meillä vielä pystytä pääsemään eroon kokonaisuudessa niin tätä pitäisi nähdä ja katsoa myös teollisuudenalakohtaisesti

ehkä meidän tulevaisuudessa pitää uskaltaa katsoa sitä minkälainen satamaverkosto meillä on koska meillä on nytkin sellaisia satamayksiköitä jotka pystyisivät koko viennin ja tuonnin kapasiteetin huolehtimaan eli meillä löytyy semmoisia keskittymiä

siinä mielessä tässä on pakko se mainoslause vielä sanoa että kun meillä on porin mäntyluoto syväsatama joka on jääolosuhteissaan ylivoimainen ykkönen niin pidetään siitä kiinni että kansantaloudellisesti myös sitten tätä keskustelua käydään

arvoisa rouva puhemies

on pakko sanoa ja tunnustaa se kun oppositiosta ja alkuunsa hallituspuolueenkin kansanedustajana koetti pitää esillä tätä oppisopimuskoulutuksen kehittämistä ja sen tarpeellisuutta että meitä kädellisiä oppijoita jotka emme ole koulunpenkillä istujia on iso joukko jotka nuoresta ovat syrjäytyneet sen vuoksi että se teoriapainotteinen koulutus ei ole maistunut

siinä mielessä hallitus on oikein oivaltanut sen että pitää löytää erilaisia välineitä joilla pystytään myös sitten osaamisen hyväksilukemista edelleen kehittämään

eli käännetään nyt toivotaan näin hallituksen mielessä myös sitä eri lailla että on mahdollista saada osaamista ja sitä kautta oppia ammatti työssä eikä niin että opitaan pelkästään koulupainotteisesti

arvoisa herra puhemies

kokoomuksen käyttäytyminen tässä tilanteessa on ollut jotenkin vähän ristiriitaista siinä että ollaan mukana ei olla mukana

meidän varmaan tulee sitten lainsäädäntöäkin muuttaa niin että nuorilla opiskelijoilla on mahdollisuus kartuttaa sen työssäoppimisen kautta niin hyvä osaaminen että se johtaa tutkintoon

meidän tulee suomessa erityisesti pyrkiä siihen että tutkinto on todella tärkeä mutta osaaminen on vielä tärkeämpää

mutta haluankin tässä lyhyesti vielä loppuun kysyä juuri siitä mitä edellä kuultiin järjestämislupien kriteeristön avoimuudesta

keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytetä a

ja seuraava täysin eduskunnan seuraava täysistuntoon keskiviikkona kahdeskymmeneskolmas yhdeksättä kaksituhattaviisitoista

kello neljätoista

oli oikeastaan hienoa kuunnella edustaja niikon puheenvuoroja jotka melkein pysyivät ladulla tämän lakialoitteen kanssa mutta miedosti sivuten

meillä on symbioosi siinä että meillä on lukio opetusta ja yläasteen opetusta

olen edustaja niikon kanssa samaa mieltä siinä kuinka hän kuvasi vuokra asumisen kalleutta pääkaupunkiseudulla mutta itse asiassa haluan kyllä sanoa että edustaja arhinmäen esittelypuheenvuorossa tuodut huomiot ja tämän lakialoitteen tarkoituksenmukaisuus ovat erittäin kannatettavia

tullaanko käsittelemään kokonaisuuksia ei pelkästään vain lukioita tai toisen asteen oppilaitoksia ja huomioidaanko mahdollisissa kriteereissä sitä mikä on se kokonaisuus kuinka koulutuspalveluja tuotetaan

on tehtävä nopeasti niitä ratkaisuja joihinka hallitus kykenee ja toivottavasti eduskunta ne siunaa niin että niihin todella päästään tarttumaan

meillä on vientiteollisuus ollut keskeisesti veturiyritysten varassa joita on palvellut laaja alihankintaverkosto

alihankintaverkostoissa ei ole ollut tässä renkisuhteessa mahdollisuutta oman tuotteiston kehittämiseen ja sitä kautta saada myös nyt jalansijaa sinne oman vientiteollisuuden muodostamiseen

lupaatteko tässä ja nyt että tämä hallitus lähtee pontevasti toimimaan sen hyväksi että valtiovarainministeri urpilaisen esityksen mukaan meillä olisi keväällä teollisuuspoliittinen ohjelma jota eduskunta voi käsitellä

arvoisa rouva puhemies

niin kuin tuossa edellä kuultiin markus mustajärven sanovan nyt me voimme ruveta tarkastelemaan sitä hallitusohjelman kirjausta onko tämä todellakin tarkoituksenmukaista kun nyt tämmöistä eu kirjausta ei olekaan joka edellyttäisi metsähallituksen yhtiöittämistä

tässä ollaan nyt sillä äärellä että minä toivon oikeasti että ministeri ottaa tämän näkemyksen huomioon ja hallitus voi rauhallisin hengenvedoin tarkastella tämän asian eteenpäinviemistä koska nyt vasta luotsi on ottanut tämän laivan haltuunsa ja minä toivon että se luotsi on ministeri tiilikainen joka voi johdatella tämän takaisin avomerelle ettei tätä tuodakaan satamaan siten että meillä valiokunnan josta tiedän että edustaja leppä on valiokunnan puheenjohtaja kuulemiset varmasti tulevat olemaan laajoja

mutta tärkeämpää on se että jos hallitus täällä kotimaassa olevan yritystoiminnan edistämiseksi sanoo että hallitus ei luo yhtään työpaikkaa niin nyt me pääomitamme finnfundia ja ajattelemme että me täältä käsin pystymme luomaan työpaikkoja joissakin kehitysmaissa

sen kaiken mitä tehdään sitä kautta pitää olla perusinfran kuntoonsaattamista mikä palvelee sitä koko kehityskohdetta jonka päälle ja varaan voidaan sitten rakentaa yritystoimintaa

kun haetaan niitä uusia välineitä tässä nuorisotakuussa ja muussa niin onko ajateltu oppisopimuskoulutuksen uudistamista niin että se olisi pk sektorille mahdollisempi

oppisopimustutkintoa voitaisiin moduuleittain pilkkoa ja sillä silti pysyisi se virallinen status jolloin sillä olisi käytettävyyttä muuntokoulutuksessa ja erityisesti näissä rakenteellisissa kriiseissä joita nyt valitettavasti teollisuuden puolelta on kuulunut ja kuuluu edelleen

siellä on todellinen työllistämispotentiaali

vuorotteluvapaa on erittäin hyvä jaksamisen kannalta mutta teollisuudessa sitä käytetään juuri nimenomaan siten että määräaikaisessa työsuhteessa oleva henkilö keinotekoisesti pidetään päivä työttömänä jolloin sitten sitä työsuhdetta jatketaan kun pitäisi olla niin että se on alkuperäisesti tarkoitettu työttömien ihmisten työllistämiseksi

sen takia olisi tärkeätä että me voisimme nähdä että tämä osa aikainen järjestelmä jossa joudutaan ottamaan työntekijä juuri siihen työhön josta vuorotteluvapaalle lähdetään palautettaisiin ja sen keinovalikoimaa parannettaisiin

tämä ei heikennä sinällään muuta kuin sen ajatuksen verran mitä nyt tarkoitetaan eli pitää nähdä totuus tässä asiassa mutta se että vuorotteluvapaaseen tehdään heikennyksiä ei toki ole hyvä signaali

arvoisa herra puhemies

siinä mielessä se on mietinnön yksi hyvä osa ja myös tämän ison paketin pieni pilkahdus siitä että moraali on ehkä palaamassa eurooppaan ja tätä kautta myös suomeen

johdon osallistuminen sinällään on varmasti hyvä asia ja oikeastaan valtion omistusohjauspolitiikassa ollaan jo pyritty tämän suuntaisiin toimiin niin että ei äärettömän montaa hallituksen puheenjohtajuutta ja hallinnoissa toimimista ole hyväksi katsottu vaan on pyritty näitä asioita rajaamaan

nyt tässä suhteessa suunta on oikea tälläkin sektorilla

ja minä kyllä olen henkilökohtaisesti sitä mieltä että kyllä se tarkoittaa sitä että pankit jo tänäkin päivänä rahoittavat sen puuttuvan vakuusosuuden kulutusluotolla

pankit tänä päivänä siis tarjoavat mahdollisuutta että jos ei asunnon vakuusarvo riitä niin loppu katetaan kulutusluotolla

helsinkiläiselle nuorelleparille josta toinen on töissä kaupungilla ja toinen vaikkapa sairaalassa vippihommissa eli menee kutsuttaessa töihin tämä lainsäädäntö merkitsee sitä että tämän myötä sellaisen nuoren pariskunnan ensiasunnon ostamisen kynnys nostetaan äärettömän korkealle

se että vuokran maksaminen on kalliimpaa kuin ensiasunnon korkojen ja velan lyhentäminen plus siihen muut asumiskustannukset aiheuttaa sen tilanteen että asuntosäästäminen ei tule olemaan mahdollista

sillä tulorakenteella sanotaanko keskiarvoa pienemmällä palkkatulolla pääkaupunkiseudulla pariskunnalla tai yksin asujalla ei ole mitään mahdollisuutta asunnon ostamiseen

arvoisa puhemies

tämä nyt ei ole kyselytunti ja en tässä vaiheessa esitäkään erityisesti kysymystä entiselle ministerille arvostamalleni valiokunnan puheenjohtaja pekkariselle mutta tähän keskusteluun sinällään täytyy sanoa että tässä keskustelussa on tuotu esille niitä kriittisiäkin mielipiteitä tässä minusta oikealla jossa on tuo vasenryhmä että tämmöistä lukihäiriöistä suomalaista miestä joka ei pysty hakemaan kaikkea tietoa englanninkielisestä tekstistä hieman tietysti parlamentissa ihmetyttää vaikka olen saanut sen kaiken tiedon josta olen pystynyt mielikuvani muodostamaan että tämä ratkaisu on nyt juuri se tämä on suomen tie tämä on se mikä tietenkin kirpaisee ammattiyhdistysliikkeen vasemmistolaista jäsentä kun siinä maassa joihinka tukia olemme suuntaamassa minimipalkkoja lasketaan lääke ja eläkekorvauksiin ollaan puuttumassa

tämän osalta olen vähän murheissani että mikä tulee olemaan tilanne pienellä palkkatulolla elävällä joka haluaisi asua asumiskustannuksiltaan kuukausitasolla pienemmällä rasitteella

yleiskeskustelu on lähtenyt eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön myötä mukaisella kevyttä tämän käsittely on jatkossa

olen vakuuttunut siitä että hallitusohjelman sisältö on tässä hallituskoalitiossa sekä velan taloudellisessa tilanteessa niin sosiaalinen kuin se on mahdollista

mutta olemme saaneet keskustapuolueen aiemmin johtamalta hallitukselta sellaisia toimia joilla tuettiin todellakin sokeasti sitä kuplaa joka on nyt meidän käsissämme

se on käsittämätöntä että olemme tässä tilanteessa nyt paikkaamassa sitä venettä jolla pitäisi seilata sen meren yli että eu selviää siitä että tämä tartuntariski ei tartu muihin eu maihin ja me voimme päästä tämän orastavan kasvun tiellä eteenpäin

viranomaiset ovat tähän asti vähäisten resurssien toimimattoman kulttuurin ja puutteellisen yhteistyön vuoksi olleet pakotettuja seuraamaan sivusta

sataprosenttista varmuutta ei ole etteikö joku nykäise tulppaa pohjasta on se sitten vaikka luottoluokitusyritys taikka mikä hyvänsä mutta nyt näillä vaan pitää mennä

tämän lisäksi hallitus irrottaa harmaan talouden viranomaisresurssit hallituksen tuottavuusohjelmasta ja lisää määräaikaisesti viranomaisresursseja harmaan talouden torjuntaan

käännetty todistustaakka rangaistusasteikon tarkistaminen liiketoimintakiellossa olevien julkinen rekisteri eivät ole myöskään pieniä kirjauksia

nämä ovat avainasioita kun halutaan tehdä harmaasta taloudesta kannattamatonta ja lisätä kansalaisten tietoa harmaasta taloudesta

tämä tietysti edellyttää tiedon oikeudenperäisyyttä nopeaa liikkumista ja viranomaisyhteistyötä

osoittaa hallitukselta suurta viisautta että sillä on tahtoa tehdä mahdolliset muutokset kolmikantaisesti

arvoisa puhemies

tämä hallitus ei ota taka askelia taantumuksen suuntaan suhteessa ay liikkeeseen vaan ymmärtää reivata kurssin uudelleen kestävämmän yhteistyön suuntaan

etenkin rakennusalalla käyttöön tuleva veronumerolla varustettu tunnistekortti lämmittää sydäntäni

myös työntekijän ja urakkatietojen kuukausittainen ilmoitusvelvollisuus verohallinnolle on askel oikeaan suuntaan

jos haluamme lapsillemme paremman maailman tulee meidän taistella veroparatiiseja vastaan ja ajaa samoja sääntöjä siinä missä se on mahdollista työpaikoille ympäri maailmaa

lopuksi painottaisin että kirjattujen selvitysten muuttuminen teoiksi edellyttää että hallituksessa on valpas vasemmistolainen vahtikoira eikä vain oppositiossa räksyttävä rakki niitä kun näyttää tässä salissa olevan omastakin takaa ja ärhäkämmät jo puntissa kiinni ennen ensimmäistäkään todellista näyttöä

arvoisa herra puhemies

on kyllä tunnustettava että perussuomalaisten vaihtoehto on tasapainossa itsensä kanssa

arvoisa puhemies

kataisen hallitusta muodostettaessa sovittiin velkaantumisen taittamisesta mutta unohdukseen on jäänyt että päätettiin myös elää vallitsevassa ajassa toki kunnioittaen näitä periaatteita